näen että se on se kaikkein suurin haaste sisäministeriön hallinnonalalla ja olen päättänyt sen ottaa nyt aivan erityisen hoidon kohteeksi ja siitä teettää selvityksen jotta tuo hallitusohjelman kirjaus toteutuu että poliisimäärät kyetään säilyttämään nykytasolla koko vaalikauden ajan

arvoisa herra puhemies

mitä myönteistä konkreettista te lupaatte lapsiperheille mitä perhemyönteisiä uudistuksia olette tekemässä

silloin hänellä olisi mahdollisuus myös tutustua työelämään ja kenties saada vaikka jonkinlainen työtodistus niin että sitten jos hän saa myönteisen luvan niin hän pääsisi nopeammin työhön kiinni

vielä tässä kuussa on tarkoitus tuoda eduskunnalle esitys jossa poliisi saa oikeuden matkustajarekistereihin esimerkiksi ilma ja meriliikenteessä

sisäministeriössä on käynnissä myös selvitys yksityisen turvallisuusalan ja poliisitoimen yhteistyöstä

hallitus kertoo että tulevina vuosina häiriöiden ja rikosten määrä lisääntyy poliisin ja hätäkeskusten toimintavalmiusajat pidentyvät osa tehtävistä jää kokonaan hoitamatta yhä useammat rikokset jäävät selvittämättä ja erityisesti harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden ylläpito vaikeutuu

tällä vältettäisiin myös se niihin ehdotuksiin joissa on ehdotettu tämän karenssiajan lyhentämistä liittyvä vetotekijä jos ikään kuin sekoitetaan nämä kaksi järjestelmää

siinä tarvitaan nimenomaan näitä takaisinottosopimuksia joita olemme tehneet kahdenvälisestikin mutta pääsääntöisesti ne tulee tehdä euroopan unionin kautta elikkä euroopan unionilla on tässä toimivalta ja euroopan unionin komissio voi olla aloitteellinen

puuttumaan

siinä mielessä on tärkeää että nimenomaan poliisi hoitaa niitä poliisille kuuluvia tehtäviä ja yksityinen turvallisuusala sitten täydentää omalla reviirillään

pakolaisten auttaminen on tärkeää lähtömaiden alueella missä näitä pakolaisleirejä on ja tokihan suomi on antanut myös suoraa tukea näiden pakolaisleirien ja pakolaisten olosuhteiden parantamiseksi mutta sitten haluan kyllä korostaa niin suomen kuin eu maiden osalta kysymystä uudelleensijoittamisesta eli kiintiöpakolaisjärjestelmästä

sen vuoksi nimenomaan tässä vietnamin tapauksessa olen ottamassa yhteyttä euroopan unionin komissioon ja pyydän selvitystä siitä voitaisiinko saada takaisinottosopimus euroopan unionin ja vietnamin välille jolloin pelisäännöt olisivat selvät

aiotteko puuttua tähän johtajien bonusjärjestelmään ja luoda ohjeistuksen niiden kohtuullistamiselle vähän samaan tapaan kuin äsken keskustelimme valtionyhtiöiden johtajien palkkioista

sosiaali ja terveyspalvelu uudistuksesta ja sen valmistelusta vastaava ministeri rehula lupasi soten hallituksen puolesta maaliin ennen kuin lehti puhkeaa puuhun

mitään päätöksiä liikkuvan poliisin suhteen ei ole tehty

on totta että terrorismin uhan painopiste euroopassa on viime aikoina tullut ikään kuin lähemmäksi suomea ja meillä on myös nyt tutkinnassa ensimmäiset terrorismiin liittyvät rikokset

se päätös on tehty että yksiköiden määrää vähennetään

päätöksenhän teki vanhasen ensimmäinen hallitus kokoomuksen tukemana lukuun ottamatta sitten muutamia edustajia kokoomusryhmässä

se on pysynyt edelleen melko hyvällä tasolla

nyt alkaa silmuja puissa jo näkyä joten tiedustelen missä aikataulussa hallituksella tuo sote uudistus on valmistumassa ja onko hallitus päässyt sopuun monista niistä vaikeista kysymyksistä joita tähän liittyy

jos vaikkapa vertaa muihin pohjoismaihin joissa poliisimiesten määrä on väestöön suhteutettuna suurempi niin kyllä suomalainen poliisi toimii tehokkaasti

sinänsä poliisin arvion mukaan suomessa ei ole tarpeen muuttaa uhka arviota terrorismin suhteen

mutta jotta me pystymme turvaamaan poliisin toiminnan tulevaisuudessa pitkällä tähtäimellä niin silloin täytyy tehdä merkittäviä tehostamistoimia täytyy keventää hallintoa

nimittäin päätöshän kyllä jonkin verran vähensi alkoholin maahantuontia mutta selvästi enemmän lisäsi kotimaista kulutusta ja siten haittoja

ja ne ryhmittymät joita suomessa seurataan ovat pieniä eikä ole tiedossa että suomeen tai suomalaisiin olisi kohdistunut suoranaista terrorismin uhkaa

se on se kaikkein hallituin tapa ottaa suoraan pakolaisia leireiltä ilman että heidän tarvitsee ensin pyrkiä euroopan alueelle näitä vaarallisia reittejä myöten

tätä ei voi hyväksyä

julkisten palvelujen yhtiöittämisestä rahoituksesta valinnanvapaudesta ja muista tähän liittyvistä kysymyksistä

kysyisinkin nyt pääministeri sipilältä kun tämä koskee nyt hallitusta ja sitä millä tavalla näitä rahoja ohjataan

tässä teidän esityksessänne ministeri katainen on nimenomaan kuntatalouden osalta kyllä syvä ristiriita perustelujen ja varsinaisten toimenpide esitysten välillä

täällä todetaan että kuntatalouden tulojen ja ennakoidun menotason välille on syntymässä vakava epätasapaino ja sitten puhutaan näistä kunnallisverotuksen kiristymisistä

kun hallitus luottaa juuri veronkevennysten elvyttävään vaikutukseen niin eikö teitä ministeri katainen huolestuta se että kunnat pakkoraossa nyt hyvin laajasti kiristävät verotustaan

muistutan vielä että maailman terveysjärjestö who on arvioinut että ne keinot joilla tehokkaimmin voidaan vaikuttaa alkoholihaittoja vähentävästi ovat ensinnäkin hinta mikä on tärkein toiseksi tärkein on saatavuus ja kolmanneksi mainonta

samalla kysyn mistä menoista te neuvoisitte nyt kuntapäättäjiä leikkaamaan kun lakisääteistenkin elintärkeiden palvelujen turvaaminen on tällä hetkellä vaikeaa

on selvää että ministerin toimivaltaan ei toki suoraan kuulu päättää näistä johtajien bonuksista mutta aivan samalla tavalla kuin valtionyhtiöiden toiminnasta vastaava ministeri on voinut puuttua omalla arvovallallaan näihin optiojärjestelmiin ja ylisuuriin palkkioihin kyllä teillä on aivan sama mahdollisuus vaikuttaa näiden eläkeyhtiöiden ratkaisuihin

varmasti eduskunta pääsee myös arvioimaan ihan hyvissä ajoin näitä ehdotuksia mutta nyt annetaan ensin työrauha tälle työryhmälle joka ryhtyy selvittämään ja tähän selvitystyöhön kuuluu myös tämän palveluverkon arviointi ja sen uudistaminen

kyllä meillä olisi saatavuuden rajoittamisessa myös ihan selkeitä mahdollisuuksia joilla varmasti olisi myönteinen vaikutus kansanterveyteen otetaan otetaan debatti myöhemmin edusti

suomessa elämme oikeusvaltiossa jossa viranomaisvalta ja sitten toisaalta poliittinen valta ovat eriytetyt siinä mielessä että maahanmuuttovirasto tekee päätökset turvapaikkakysymyksistä ja jos tähän kielteiseen turvapaikkapäätökseen ei olla tyytyväisiä niin siinä tilanteessa hakijalla on sitten mahdollisuus valittaa hallinto oikeuteen ja näin on myös näiden afgaanimiesten kohdalla

mutta korostan sitä että jotta tuo poliisin toimintakyky pystytään turvaamaan kaikkialla maassa myös harvaan asutuilla alueilla niin me tarvitsemme sekä näitä sopeuttamistoimia että sitä lisämäärärahaa josta hallitus on tehnyt merkittävän päätöksen

on todellakin hyvä että tämä huolella valmistellaan sillä tähän uudistukseen liittyy aika paljon kysymyksiä ja huolia niin kansalaisten kuin julkisen palvelun työntekijöiden ja sitten myös palveluja tarjoavien yritysten näkökulmasta

eikö tämä ole ristiriitaista itse koko eläkejärjestelmän ja eläkeiän myöhentämistavoitteiden näkökulmasta jos näiden lisäeläkkeiden turvin johtajat voivat jäädä varhaisessa vaiheessa eläkkeelle

arvoisa puhemies

mielestäni on tärkeää että viranomaispäätökset tai oikeuden päätökset kohtelevat kaikkia hakijoita tasavertaisesti eli se että käytetään tällaisia äärimmäisiä keinoja ei vaikuta siihen päätöksentekoon ei myöskään tukijoukkojen suuruus vaan niitäkin turvapaikanhakijoita joita yleisö media tai julkisuus ei huomaa kohdellaan tasavertaisesti tässä päätöksenteossa

maahanmuutto on ajautunut hallitsemattomaksi kaaokseksi euroopassa ja myös suomessa ja euroopan unionin tuoreet päätökset turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista ovat omalta osaltaan toimineet vetovoimatekijöinä ihmissalakuljettajien vaarallisille reiteille

samalla työnantajien saamia kela korvauksia pienennettäisiin ja työterveyshoito keskittyisi jatkossa vain työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen

toisaalta tämä kysymys valinnanvapaudesta on herättänyt kysymyksiä siitä millä tavalla nämä pienet palveluntuottajat jatkossa pärjäävät kansainvälisille terveyspalveluita tarjoaville yrittäjille

mutta tämä euroopan unionin keskinäisen avunannon lauseke on kuitenkin kaikkia jäsenmaita velvoittava

arvoisa puhemies

siinä mielessä tämä tekee kyllä hiukan jännitteisen tilanteen jos ajatellaan näitä käytännön tilanteita ja herättää sen kysymyksen voisiko sitten jäsenvaltio tehdä myös kielteisen päätöksen ettei osallistukaan siihen avun antamiseen johon sitä velvoitetaan kun jäsenmaalla on kuitenkin itse oikeus se päätös tehdä

kysyn nyt teiltä

päinvastoin vahvistettiin kiintiöpakolaisjärjestelmää jossa apu kohdistuu kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin pakolaisiin joita voidaan sitten hallitusti suoraan ottaa sieltä leireiltä kuntiin

todellakin viestini heille on se että heillä on käytössään kaikki nämä lailliset valitusväylät ja toivon myös että he turvautuisivat lääkärin apuun ja lopettaisivat nälkälakon

haetaanko sote uudistuksella säästöjä heikentämällä nykyisin hyvin toimivia työterveyshuollon palveluja tai miten varmistetaan että nuo pienet kotimaiset yritykset pärjäävät

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä suhtautuu myönteisesti sotilaallisen kriisinhallinnan yhteistyöhön euroopan unionin puitteissa

muutamassa euroopan maassa muun muassa hollannissa britanniassa ranskassa ja norjassa on käyty keskustelua juuri tämän tyyppisistä toimenpiteistä ja ollaan myös mahdollisesti valmistelemassa aloitteita niistä ja olen käynnistänyt myös sen selvityksen sisäministeriössä mitä muita tällaisia toimenpiteitä voisi olla

euroopan unionin korkean valmiuden taisteluosastot ovat osa turvallisuus ja puolustuspolitiikan yhteistyötä joka vahvistaa suomalaisten joukkojen osaamista ja valmiutta toimia kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä

kun euroopan unioni on nyt ensi keskiviikkona järjestämässä ylimääräistä huippukokousta pakolaiskriisistä kysyn teiltä pääministeri sipilä

tiedän että kysymys raskaudenkeskeytyksestä on jakava ja se on herkkä asia eikä se ole lainkaan se keskeisin kysymys edes silloin kun puhumme kehitysyhteistyöstä

arvoisa herra puhemies

toivon että vähän analysoisitte tarkemmin mikä tämä suvereniteetti sitten tässä avunanto ja avunsaantivelvoitteen kohdalla mi kä

aikooko hallitus nyt kääntää kelkkaansa ja toimia niin että vahvistettaisiin tätä kiintiöpakolaisjärjestelmää puhuttaisiin sen puolesta ja vähemmän painotettaisiin tätä turvapaikkamatkailua

osallistumalla valmiusjoukkoihin pystymme samalla kehittämään puolustusvoimien toimintatapoja ja vertailemaan harjoituksissa suomalaisten joukkojen kykyä muiden maiden kanssa

siihen jo hallitusohjelmaa kirjoitettaessa panostettiin erityisesti

suomi on sitoutunut niihin kansainvälisiin sopimuksiin joissa lähdetään siitä että ketään ei voi jättää ilman kansalaisuutta ja meillä ei ole tällä hetkellä rekisteriä siitä ketkä ovat kaksoiskansalaisia

mielestäni tyttöjen ja naisten asemaa samoin kuin synnytysten turvallisuutta tulee edistää ihan normaalin terveydenhuollon ehkäisyvälineiden saatavuuden myös sen mahdollistamiseksi että lapsi voidaan antaa adoptoitavaksi silloin kun vanhemmat eivät itse kykene häntä pitämään

tällä hetkellähän tilanne todellakin tuon korkeimman hallinto oi keuden tulkinnan jälkeen on se että jos henkilö siis käännytettävä tai karkotettava henkilö ei suostu vapaaehtoisesti palaamaan vaikka se olisi periaatteessa mahdollista niin hänelle on myönnettävä oleskelulupa josta jo kahden vuoden kuluttua voi sitten tulla jatkuva oleskelulupa ja tässä suhteessa lainsäädäntömme on erilainen kuin muissa euroopan unionin maissa

sen tiedämme ketkä ovat suomen kansalaisia mutta henkilöllä voi olla useampiakin kansalaisuuksia joista suomen viranomaiset eivät edes tiedä

nämä ovat monimutkaisia kysymyksiä mutta niitä on tarkoitus nyt selvittää ja katsoa mitä mahdollisuuksia ja mitä tarpeita meillä olisi mahdollisesti yrittää puuttua tähän ongelmaan

tuo lakiesitys on tarkoitus saada lausuntokierrokselle marraskuussa ja sitten kevätkaudella tänne eduskuntaan käsiteltäväksi

kulloinkin puoli vuotta valmiudessa olevat osastot ovat suorituskyvyiltään hyvin erilaisia keskenään ja niiden soveltuvuus eri tehtäviin vaihtelee suuresti

se on se abortin syvin eettinen ongelma ja sen vuoksi mielestäni kun puhutaan kehitysyhteistyöstä silloin sen ei tulisi olla mikään painopiste että abortteja edistetään

arvoisa puhemies

kun täällä on kiitelty siitä että lisämäärärahoja on annettu niin täytyy kyllä nyt huomioida nämä mittasuhteet

taisteluosastojen käytöstä on hyvin vaikeaa päästä poliittiseen päätökseen sillä vaikka kyseessä on nimellisesti eun taisteluosasto niin käytännössä vastuu ja kustannukset mahdollisista operaatioista jäisivät osallistuville maille ja erityisesti osaston johtovaltiolle

sen lisäksi ministe riössä yritämme edistää takaisinottosopimuksia muutaman ongelmamaan kanssa afganistan muun muassa somalia myös toivon mukaan ja irak ovat tällaisia maita mikä omalta osaltaan sitten helpottaisi tuota palauttamista kotimaihin

todellakin sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä hyväksyi aikanaan tämän naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelman ja tämän poikkihallinnollisen ohjelman valmistelusta vastasi sosiaali ja terveysministeriö ja toimeenpanoa on koordinoinut terveyden ja hyvinvoinnin laitos

yksi vastaus tähän ongelmaan on se että olemme käynnistämässä sisäministeriössä ja maahanmuutto osastolla vapaaehtoisen paluun vakiinnuttamisen ohjelmaa

vaikka kokemukset euroopan unionin taisteluosastoon osallistumisesta ovat suomen osalta periaatteessa myönteisiä meidän tulee vakavasti pohtia miten toimintaa voitaisiin kehittää tulevaisuudessa

ongelmana esimerkiksi näiden irakilaisten kohdalla on ollut se että irak ei suostu ottamaan vastaan niitä jotka eivät itse halukkaasti ole sinne tulossa

vuosittain tämän ohjelman toimeenpanosta raportoidaan sisäisen turvallisuuden ministeriryhmälle ja itse asiassa seuraava raportti annetaan huhtikuussa

todellakin mitä enemmän ja selkeämmin tehdään päätöksiä turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista eu maasta toiseen sitä enemmän ikään kuin vahvistetaan tätä kaaosta joka nyt on menossa ja sitä enemmän ihmiset sitten pyrkivät myös niille salakuljetusreiteille

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

eli meillä on edelleenkin nyt niiden päätösten valossa mitkä hallitus on tähän saakka tehnyt kaikkien niiden pienten lisäysten valossa mihin edustaja juvonenkin viittasi tilanne se että meillä on useiden satojen poliisimiesten vähenemä edessä tämän vaalikauden aikana ellei uusia päätöksiä tule ja niitä uusia päätöksiä todella tarvitaan

pelkästään kriisinhallintavalmiuksien ja puolustusvoimien suorituskykyjen kehittäminen ja mittaaminen ei tuo riittävää lisäarvoa euroopan unionin taisteluosastojärjestelmälle

ensinnäkin haluan sen todeta että tällä poliisin hallintorakenneuudistuksella on nimenomaan tarkoitus ja sen tavoitteena on turvata poliisin toimintakyky myös järjestäytyneen rikollisuuden osalta

tämä esitys on perusteltu ja kannatan sitä mutta nostan kuitenkin esiin sen huolen että esimerkiksi kunnallisvaaleissa pienissä kunnissa vaikkapa omassa puolueessani käytännössä lähes kaikki aktiivit ovat ehdokkaina ja sen takia voi olla vaikea yksinkertaisesti löytää sellaisia vaalitoimikunnan jäseniä tai vaalitoimitsijoita tai vaaliavustajia jotka eivät olisi ehdokkaita tai heidän lähiomaisiaan

eli jos meillä saadaan karkotettavat tai käännytettävät ihmiset palaamaan vapaaehtoisesti niin silloin pystytään helpottamaan sitä karkottamisprosessia

monessa eri ministeriössä on käynnistetty ja viety eteenpäin toimenpiteitä joilla pyritään tätä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vähentämään

mutta sen sijaan hallitus teki tuossa kehyspäätöksen yhteydessä sen linjauksen että yksiköiden määrää vähennetään mainiten sekä valtakunnalliset yksiköt että paikallispoliisin poliisilaitokset

ei ole pitkäkään aika siitä kun viimeksi nimenomaan sisäministeriössä on käyty keskustelua juuri tämän hallitusohjelman kirjauksen toteuttamisesta

minusta suuri ongelma tässä on se millä tavoin todistetaan ristiriitatilanteissa joita nämä tilanteet todellakin ovat kun kerran käräjille mennään miten pitkään avoliitto on kestänyt kun ei sitä mitenkään erityisesti solmita ja millä tavoin todistetaan kumpi osapuoli on enemmän tehnyt työtä sen yhteisen kodin eteen

arvoisa puhemies

ihmettelen sitä ministeri risikko jos ette näe yhteyttä palvelusetelin ja toisaalta yksityisen terveydenhuollon houkuttelevuuden välillä

unionin tasolla tulee avata keskustelua siitä mihin valmiusjoukkoja voidaan käyttää ja on rehellisesti myönnettävä että taisteluosastokonsepti ei ole kyennyt toteuttamaan sitä kaikkein keskeisintä tarkoitustaan eli nopeaa reagointia kriisinhallinnassa

mutta mitä enemmän tehdään päätöksiä kiintiöpakolaisjärjestelmän vahvistamisesta mikä on aivan liian heikkoa euroopassa ja suomessakin olisi paljon mahdollisuuksia sitä lisätä niin sittenhän ihmiset pyrkisivät sinne pakolaisleireille ja koko järjestelmä olisi hallitumpi

tässä yhteydessä täytyy ottaa myös harkittavaksi tämä tilapäisen oleskeluluvan myöntäminen henkilöille joita ei pystytä karkottamaan

se ei ole mikään helppo haaste sillä on vaikea ikään kuin rajoittaa ulkomaille pelaamista ja siinä tulee monenlaisia ongelmia vastaan niin kotimaisen lainsäädännön kuin sitten ylipäänsä kansainvälisten kysymysten kanssa

nimittäin jos palveluseteli lisää yksityisten palvelujen kysyntää niin kuin se tekee niin kyllä se silloin myös lisää terveydenhuoltohenkilökunnalle houkutusta siirtyä yksityissektorille

perhe ja lähisuhdeväkivallan riskinarviointimenetelmä joka on lyhenteeltään marak aiotaan ottaa käyttöön koko maassa ja se tarkoittaa sitä että moniammatillisesti arvioidaan tilanteen vakavuutta ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä ja pystytään ikään kuin niitä riskejä paremmin kartoittamaan

en usko että suomalainen yhteiskuntarauha ja kansalaisten turvallisuudentunne yksinkertaisesti kestävät sitä linjausta joka tällä hetkellä on voimassa

anderssonin esimerkki tästä hulttiomiehestä

joukot joita ei käytännössä voi käyttää mihinkään poliittisen päätöksenteon puutteiden sekä erilaisiin tehtäviin sopimattomuuden vuoksi eivät ole aitoja valmiusjoukkoja

ja kyllähän tämä merkitsee tukea yksityiselle sektorille pidetään sitä sitten hyvänä tai huonona sillä onhan tälläkin hetkellä mahdollisuus ohjata potilaita yksityislääkärin vastaanotolle mutta nykyisin he saavat vain sen sv korvauksen näistä palveluista

toivoisin että ministeri lindström vielä nyt vahvistaisi sen että varmasti myös niissä ensimmäiseen hallintoon ensimmäiseen maakuntavaltuustoon valitaan suorilla kansanvaaleilla valtuusto koska hallituksen taholta on väläytetty myös sitä vaihtoehtoa että kunnanvaltuustot tekisivät tämän valinnan ja se olisi mielestäni onnetonta koska kyllä se ensimmäinen maakuntavaltuusto tekee ne tärkeimmät ratkaisut

kysyn sisäministeri orpolta

ehdottomasti tarvitaan merkittäviä lisäyksiä poliisin toimintaresursseihin

kun lapissa nyt turvapaikanhakijoiden määrä on merkinnyt varsin suurta taakkaa myös alueen viranomaisille rajavartiolaitokselle poliisille maahanmuuttohallinnolle minkälaiset resurssit tarvitaan

sitten täytyy muistaa myös se että meillä on tietyt edellytykset sille että pystymme pitämään kiinni omien kotimaisten rahapeli

euroopan unionin kriisinhallintatehtävien kustannusten taakanjakoon tarvitaan uusi selkeä linja joka mahdollistaisi taisteluosastojen käytön

nyt yhteiskunta tukee kuntien kautta entistä suurempaa osuutta näiden yksityisten palvelujen järjestämisestä

mutta edelleenkin kysyn sitä miksi ihmeessä tämän lain tarvitsee koskea niitä avopareja joilla ei ole yhteisiä lapsia

haluan senkin todeta että terroristisen järjestön tai terroristisen ryhmän johtaminen ja rekrytointi terrorismiin on rikoslaissamme kielletty ja toki suomen viranomaiset tekevät rajat ylittävää yhteistyötä terrorismin torjunnassa

viime kesän ja syksyn pakolaiskriisi on asettanut jäsenmaiden väliset suhteet koetukselle ja pakolaisvirrat uhkaavat euroopan unionin vapaan liikkuvuuden periaatetta